siinä olisi toteutunut sekä suhteellisuus että alueellinen edustavuus

mahdollisuudet käydä kampanjointia ovat vain harvoilla kun kampanjointi tulee entistä kalliimmaksi

esimerkiksi tuolla meidän vaalipiirissämme ehdokkaiden määrä väheni lähes puolella

suhteellisuuden toteutumisen kannalta tämä on kuitenkin askel eteenpäin vaikka näitä perusteltuja kritiikin sanoja täällä on esitetty

monella suulla on täällä salissa jo nyt sanottu että maakuntia ei ole kuultu mutta todellakaan myöskään oppositiota ei ole kuultu

kuitenkin on muistettava että tasauspaikkajärjestelmä mahdollistaisi sen että uudet poliittiset liikkeet jotka jäävät tämän suhteellisuuden ulkopuolelle muissa ratkaisuissa tulisivat kannatuksensa mukaan edustetuiksi valtiopäiville ja sillä tavoin kansan vaalitahto tulisi toteutumaan paremmin

pienissä vaalipiireissä sen vuoksi kun suosikkipuolue kenties ei tule saamaan kansanedustajaa on äänestetty toiseksi mieluisinta puoluetta

on totta niin kuin edustaja maijala ensimmäisessä puheenvuorossaan totesi että tämä olisi uusi tilanne että tällainen edustaja ei edustaisi varsinaisesti mitään vaalipiiriä mutta sitä aatesuuntaa hän edustaisi minkä ehdokkaana hän on ollut

valitettavasti tämä ei viime ajoilta ole ainoa tapaus kun joudutaan hetkeä aikaisemmin hyväksyttyä lakia nopeasti kiireellä hyväksyttyä lakia paikkaamaan

tulee rauha monella tapaa kehitys on ennestään ennakoitavaa

se on hyvä asia

valitettavasti välillä ahdistuneena tulee sellainen ajatus mieleen että hallitukset ja ministeriöiden lainvalmistelijat kyykyttävät eduskuntaa ja kansanedustajia

mutta kun euromörkö on jo tullut sisään niin me tarvitsemme kansallisesti entistä enemmän vahvuuksia vahvistavia ratkaisuja

seppo räty on hyvä ottaa esimerkiksi

hänestä ei olisi koskaan tullut maailmanluokan keihäänheittäjää jos hän olisi vain analysoinut virheitään hän keskittyi vahvuuksien vahvistamiseen

ei voi olla aistimatta sitä että lainvalmistelutyö on liian usein hätäistä ja huonoa

arvoisa herra puhemies

tätä vahvuuksien vahvistamisen kulttuuria me tarvitsemme jatkossakin tulevaisuuteen rohkaisevia signaaleja lisää ja muistamme että kaikki kansalaiset eivät ole raamisopimuksen piirissä

perussyynä tämän lain nopeaan päivittämiseen näyttää olevan lakitekstin vaikeaselkoisuus jonka johdosta asianomistajat ja esitutkijat eivät ole joka tapauksessa ymmärtäneet oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan

se rakennettiin tietyssä tilanteessa suomen ja venäjän kaupan tasetilanteessa

kysymyksessähän on hyvin odotettu ja toivottu uudistus nimenomaan mitä tulee kysymykseen irtisanomissuojasta

en ottanut kantaa yritysveroyhteisövero kysymykseen puhuin yritysten yhteiskuntavastuusta

kuten perjantaisessa lähetekeskustelussa ilmeni useilla kansanedustajilla on perustellusti huoli niistä lukuisista huhuista joita liikkuu liittyen rahanpesuun ja mahdollisiin muihin epäselvyyksiin

sen tarkoituksenmukaisuus moneen kertaan kyseenalaistettiin mutta se on toteutettu ja se mahdollistaa vesiliikenneyhteyden rautalammin reitiltä lahteen

luonnollisesti vastuullinen työnantajakunta ja kehittyvä edistyvä kunta pyrkii hyvään henkilöstöpolitiikkaan myös vastaisuudessa eikä siihen että kuntatyöntekijöitä siirretään lahtipenkkiin ja giljotiini toimii

miksei lainvalmistelijoille anneta ja vaadita sellaista suomen kielen osaamista että muhoksen mimmi tikkurilan tyttö ja yleismies jantunen ymmärtävät lukemansa

erilaisin verotusjärjestelyin niin kuin tässäkin pyritään yritysten toimintaedellytyksiä parantamaan

kysyn

onko ministeriössä suunnitelmia keitelepäijänne alueen vesistöjen väylien mittavammaksi hyödyntämiseksi

niin tehdään myös muilla tavoin erilaisten tukiaisten muodossa mutta siitä huolimatta yritykset eivät aina kanna riittävässä määrin yhteiskuntavastuuta juhlapuheiden ulkopuolella niin kuin jo äsken totesin

erityisesti turismi ja muu vesimatkailu alueella ovat lapsenkengissä ja myös elinkeinoelämän tarpeita se voisi palvella nykyistä enemmän

keskustelussa oleva esitys poistanee epäselvyyksiä avustaja kotietsintä ja telekuunteluasioissa mikäli ruohonjuuritasolle järjestetään riittävästi koulutusta tutkijoille ja miksei myös epäillyn puolustukselle

kun on myyty jotakin kiinteistöä huonolla menestyksellä yhtäkkiä onkin löytynyt ostaja joka onkin ollut valmis laittamaan hinnan perään yhden tai kaksi ylimääräistä nollaa

tulen itse kuopiosta jota käytetään valtakunnallisena esimerkkinä siitä miten on kertautunut useiden kuntaliitosten kautta tämä viiden vuoden irtisanomissuoja ja nimenomaan sellaisista tehtävistä joissa on tarpeettomia päällekkäisyyksiä ei ole voitu henkilöitä siirtää toisiin tehtäviin tai jopa irtisanoa

kkp linjaus kapitalismi kansaa palvelemaan

niin paljon kuin luodaan julkisen vallan toimesta yrityselämälle menestymisen edellytyksiä pitää yritysten vastaavasti tuntea yhteiskuntavastuuta eikä olla estottomasti irtisanomassa ja lomauttamassa ihmisiä

näen kuitenkin erityisen tärkeänä että maamme ulkopolitiikan johto ottaa asian keskusteluun erilaisissa valtioiden välisissä tapaamisissa

toteutuu valitettavasti vain toinen

kukaan täällä salissa ei ole kritikoinut sitä etteikö kyseessä olisi merkittävä esitys järkevää virtaviivaistamista

sinänsä meillä suomessa on hieno pitkä kunnallisen itsehallinnon perinne se on osa kansalaisdemokratiaamme ja sillä on perustuslain suoja

kun tällä hetkellä puhutaan vielä niin monella foorumilla pöyristyttävään tapaan palkkojen alennuksista samanaikaisesti kun veroihin ei tehdä inflaatiotarkistuksia ja kansan ostovoimaa heikennetään niin emme me tällä tavalla voi sahata omaa oksaamme

tiedän varsin hyvin miten ministeri on nähnyt vaivaa tuntenut huolta siitä että oikeusturva säilyy ja siitä tuleeko tämän käräjäoikeusverkoston supistamisesta todellisia säästöjä

kyllä nämä äärimmäisen vaikeita kysymyksiä ovat mutta pitäisi päästä järjestelmään jossa aidosti ja oikein sekä suhteellisuus että alueellisuus toteutuisivat

uskon että tulevaisuuden kunta ymmärretään entistä syvemmin ihmisten yhteisönä jota se alun pitäen merkitseekin

näen erittäin hyvänä että todellakin ensinnäkin ihmettelen että vasta nyt koulutusvirkojen osalta oikeuslaitosta kehitetään

sana gemeinde mikä on johdettu saksasta kuvaa nimenomaan yhteisöä ja nähdään ja ymmärretään entistä syvemmin kunta terveenä ja elimellisenä osana kansalaisyhteiskuntaa

tämä on hyvä tie sinänsä me tarvitsemme jatkuvaa keskustelua yhteiskunnassa oikeusturvan toteutumisesta ja myös saavuttavuudesta

itsekin suhtauduin aiemmin tähän epäilevästi mutta näen hyväksi kansalaisten oikeusturvan kannalta että näin tapahtuu

paperilla työnjako tiedekorkeakoulujen ja ammattikorkeakoulujen kesken on selkeä mutta käytännössä on kuitenkin tullut tätä hämmennystä aiheuttavaa tilannetta eikä ole kovin kannustavaa se että tiede ja ammattikorkeakoulut ryhtyvät kilpailemaan koska siitä kilpailusta ei välttämättä synny uutta vaan sen vaikutus on köyhdyttävä

mutta näitä hämmentäviä tekijöitä on esimerkiksi tämä että ammattikorkeakouluissa voi suorittaa ylemmän tutkinnon eli eräänlaisen ammattikoulumaisteritutkinnon ja sitten taas bolognan prosessin seurauksena meidän yliopistoihimme tulivat alemmat kandidaatin tutkinnot enemmän tai vähemmän takaisin

tuskin kukaan hallituspuolueenkaan kansanedustaja riemusta kiljuen tämän lakiesityksen äärellä on mutta samanaikaisesti on kuitenkin muistettava että myös tämän lain voimaan tultua meillä on edelleen korkeatasoinen laadukas varhaiskasvatus

arvoisa herra puhemies

eilen ministeri rinne aivan oikein puhui tulevaisuudenuskon vahvistamisen tärkeydestä

ja nyt sen johdosta käydään paljon keskustelua että alempi kandi pitäisi ottaa ikään kuin perustutkinnoksi mutta ammattikorkeakoulututkinto ja alempi kandi ovat vähän ristiriidassa ja palvelevat erilaisia tarkoituksia

ja tärkeää on myös mihin edellinenkin puhuja viittasi että toimitaan niin kuin valiokunta edellyttää että uudistuksen vaikutuksista laaditaan kokonaisarviointi

on kuitenkin tarpeellista pitää tiettyä perspektiiviä tässä asiassa

kaikkien valitusvirsien ja pessimismin äärellä on kuitenkin muistettava että suomi on edelleen korkeimmassa luottoluokituksessa ja se on kiistatta ainakin yksi toivon merkki

kysyn pääministeri

suurena vaarana on tuplavahinko

yhtäältä kunnallinen itsehallinto romutetaan ja toisaalta sote uudistus jää raakileeksi ja sosiaali ja terveyskenttä on sitten vuosia hämmennyksen tilassa

ei silloin osattu nykyisen kaltaisista unelmoidakaan

myös aikataulut ihmetyttävät

se on hieno asia mutta koska yliopistojen kehittäminen korkeakoulujen kehittäminen on pitkäjänteistä työtä niin kyllä tämä vaikuttaa siihen että jämähdetään paikalle ja kehitys pysähtyy

eduskunnan pitäisi säätää tämä niin nopeasti että tämä on heinäkuussa voimassa ja kuntien pitäisi antaa vuoden kuluttua heinäkuun alkuun mennessä selvityksensä

tällainenhan on pilkantekoa kun kunnat joutuvat tekemään sen laput silmillä kun ei ole tietoa sote linjauksista

yhdistämisselvityksiin liittyy myös tosiasiallinen pakottaminen kuntaliitoksiin

nyt kysytään valiokunnilta ryhtiä sen perään mitä asiantuntijatkin ovat sanoneet niin perustuslakivaliokunnalta kuin hallintovaliokunnaltakin

arvoisa puhemies

niin kuin edustaja mattila äsken totesi muistutti vanhasta sanonnasta laki on terveen järjen vastakohta

oikeastaan tämmöinen lakiesitys on jouduttu antamaan sen vuoksi että aikuiset ihmiset eivät ole aikuisia ja yhtäältä tämä lakiehdotus muistuttaa ihmisestä sen että ihmisessä on todellakin voimakkaana pimeä puoli

ei ole tietenkään hyväksi että se ihmisessä oleva pimeä pääsee valloilleen ja näin ollen on syytä olettaa ja toivoa että tällä lailla on ennalta ehkäisevä vaikutus joka siis sillä tavoin myös hillitsee sitä ihmisessä olevaa pimeää

herra puhemies

arvoisa puhemies

paljon on vettä virrannut ja vettä sakeampaakin on virrannut vuosikymmenten kuluessa

arvoisa puhemies

niin kuin ulkoministeri tuomioja totesi kysymys on mitä suurimmassa määrin ihmisoikeussopimuksesta

voin vain kuvitella minkälaista tragiikkaa on se kun joutuu vuosia olemaan vainon ja kiusaamisen kohteena ja kun uhreja on useita ei pelkästään se primääriuhri vaan myös hänen lähipiirinsä erityisesti heikoimmassa asemassa olevat kuten lapset jotka joutuvat vuosia kasvamaan tällaisessa ympäristössä

suomessa on asioiden kanssa menty paljon eteenpäin ei kuitenkaan riittävän nopealla aikataululla mistä viestii se että tämä sopimus ratifioidaan vasta nyt

kieltolaista on tultu kaiken sallimiseen

yhtä lailla varmasti tässä salissa on selvyys siitä että metsäteollisuus tarvitsee raaka ainetta

mutta kyllä tämä lakiesitys on hyttysen ampumista järeällä tykillä ja johtaa täysin päinvastaiseen ojasta allikkoon

asia voi olla myös tai onkin pikemminkin toisinpäin

syrjäytyminen lisää alkoholinkäyttöä tuhoisaa alkoholinkäyttöä

pahimmillaan tämä kierre sitten jatkuu eli kiusaamisesta ja vainoamisesta tulee opittu elämän malli

monet vammaisten omaishoitajat ja vammaiset itse joutuvat eri viranomaisissa yksinkertaisilta tuntuvien asioiden kanssa käymään taistelua normaaleista oikeuksistaan

täytyy myös toivoa että tämä laki ei jäisi kuolleeksi kirjaimeksi vaan että niille ihmisille viranomaisille jotka näiden asioitten kanssa sitten joutuvat työssään askaroimaan on resursseja ja koulutusta

ja nimenomaan niin kuin täällä viitattiin aikaisemmin todellinen ongelma sen suhteen ettei tulevaisuudessa metsäteollisuudelle tule raaka ainetta tulee siitä että meidän tiestömme rapautuu ja tulee niin huonoon kuntoon että yksinkertaisesti puuta ei saada liikkeelle

erityisen julmaa ja mielivaltaista olen sellaisesta kuullut on esimerkiksi ollut kunnon perheessä ollut vammainen lapsi joka on kuollut neljä

jos ei suoranaisesti lukihäiriö niin tuntuu että hallituspuolueiden edustajilla on ainakin luetun ymmärtämisessä ongelmia

perussuomalainen vaihtoehtobudjetti on vastuullinen ja oikeudenmukaisesti painotettu

koli tullutta tästä on kylläkin aika pitkä aika kun olen tämän kuullut mutta tiedän tämän asian hyvin tarkoin oli esimerkiksi se kun perheessä oli vammainen lapsi joka oli kuollut niin kela välittömästi vaati yhdeltä kuukaudelta takaisin perittäväksi omaishoidon tukea vammaisen lapsen hoitotukea ja tätä kuollutta lasta ei ollut tuolloin edes ehditty hautaamaan

asiat ovat kääntyneet päälaelleen ja se aiheuttaa inhimillisiä tragedioita holtittomuutta työllistää virkavaltaa rikkoo perheitä ja niin edelleen

kun katsotte meidän kansanedustajien tekemiä aloitteita ja lasketaan niiden summa yhteen niin budjetin loppusumma ei paisu hallituksen esittämästä

ei tietenkään anna kovin vakuuttavaa kuvaa lainsäädäntötyöstä se että tämän asian ympärillä soudetaan ja huovataan

edustaja on kiinnittänyt huomion oikeaan asiaan mutta keinoista en ole niin varma

on hienoa että tässä salissa vallitsee yksimielisyys siitä että hyvinvointivaltio on yhteinen arvomme niin hallituksessa kuin oppositiossa

tuija braxin toimiessa oikeusministerinä vanhasen kakkoshallituksen aikanahan tämä laki pantiin vireille ja yleinen pelko oli että tämä tulee johtamaan piittaamattomuuden lisääntymiseen ja lain kunnioittaa kuuliaisuuden

mutta tähän asiaan yhdyn mielelläni että ravintolat voisivat sulkea ovensa nykyistä aikaisemmin

vammaisten kohtelu kaikkinensa on yhteiskunnan sivistystason mittari

siitä tulee tinkimättä pitää kiinni puolustaa sitä sen oikeudenmukaista rakennetta alusta loppuun

ei tämä matkailua vaaranna

on lapsellista väittää että perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti veisi suomen eristyvään suomeen

ei sovi kiistää etteikö kysymyksessä olisi säästölaki ja tosiasia on myös se että tähän sisältyy epäoikeudenmukaisia elementtejä mutta kuitenkin samanaikaisesti on sanottava että vastaisuudessakin meillä on kansainvälisestikin huipputasoa oleva varhaiskasvatus

on toteutettu yliopistouudistus josta eduskunnan olisi syytä käydä periaatekeskustelu

meidän pyrkimyksemme on terveesti ylpeä suomi

siihen pontta antaisi opetus ja kulttuuriministeriön hiljattain julkaisema yliopistouudistuksen vaikutusten arviointiselvitys

tällaiset ihmiset aiheuttavat monella tapaa lainkuuliaisuuden puutteellaan ja piittaamattomuudellaan monenlaista harmia

kipukohtia meillä nimenomaan on siinä että henkilökunnan arvostusta ylipäätänsä varhaiskasvatuksen arvostusta pitäisi saada syvemmälle

monessa puheenvuorossa kauppojen aukioloaikojen onnistumista pidettiin hyvänä asiana sen vuoksi että kuluttajan valinnanvapaus lisääntyy tämä on totta mutta samanaikaisesti monia julkisia palveluita on karsittu siten että sunnuntaisin ei pääse kirjastoihin kirjastot eivät ole auki eivät edes lukusalit sanomalehtien lukusalit ja myös liikunta ja muita kulttuuripalveluita on karsittu